tämän lisäksi kyllä pitäisin tärkeänä että muutoinkin pohdittaisiin niitä erilaisia ihan käytännön keinoja millä voidaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä suomessa ja eu alueella laajemminkin

nyt on tulossa sote hallinto teidän budjettiriihen päätöksellä myös metropolihallinto aiotaan viedä eteenpäin myöskin metropolikaupunkia ja kahdeksan kunnan keski uudenmaan kuntaliitosta

koska meillä on resursseja monenlaisia mahdollisuuksia ja vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia lisätä uusiutuvaa niin tarvitaan nämä pykälät ja sääntelyt kuntoon mutta tarvitaan varmasti myös monia muita toimia joilla fossiilisten käyttöä varsinkin kivihiilen käyttöä vähennetään ja korvataan sitä uusiutuvilla energialähteillä

miten se suhteutuu siihen vaihtoehtoon että sittenkin panostaisimme enemmän libanonin unifil operaatioon jossa meillä on pitkä perinne vahva osallistuminen ja joka tiettävästi suoraan voisi vapauttaa ranskan joukkoja muihin tehtäviin

onko teidän ja teidän hallituksen tahto edelleen se että kaikkia näitä neljää jättihanketta viedään tällä alueella eteenpäin

arvoisa puhemies

se on varmaan sitä ekokonservatismia

en edes viitsi sanoa minkä värinen tai hajuinen se tässä kysymyksessä on

omaan järkeeni tuntuisi ehkä vähän luontevammalta tämä libanonin operaation vahvistaminen mutta miten tämä nyt on hallituksen piirissä kirkastumassa ja millä aikataululla tässä tehdään lopullisia päätöksiä

nyt tarvitaan aivan konkreettisia välineitä siihen miten me korjaamme tilannetta miten parannamme kehitysmaitten viljelijöitten niin naisten kuin miestenkin asemaa miten me puramme tätä ruokakriisiä pidemmällä tähtäimellä

ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat ympäristöpolitiikan kulmakiviä

arvoisa puhemies

ei tässä nyt ollut arvoisa ministeri kysymys siitä pannaanko meikäläisen vaatimaton talo kuntoon vaiko ei vaan siitä tarvitaanko sinne konsultti tekemään tästä asiasta energiatodistus joka on vielä kallis

elikkä he saavat oikeudenmukaisen korvauksen tekemästään työstä lapsityövoiman käyttö on kielletty ympäristöarvot huomioidaan ja se tuo meille kuluttajille vaikkapa meillä suomessa muualla euroopassa muualla maailmassa mahdollisuuden vaikuttaa omilla valinnoillamme vaikka joka päivä

on kuitenkin valitettavasti niin että tavallisen kansalaisen oikeudentajua ja ympäristöasenteita haastaa kyllä tämä jätevesiasetuksen eteenpäin runnominen

sitä sovelletaan vähän miten sattuu eri puolilla maata ja ihmisille myydään varsin kalliita laitteita joiden toimivuuskin ilmeisesti on vähän niin ja näin

voimme luottaa siihen että siivu menee sinne minne pitääkin

arvoisa puhemies

on kuitenkin hyvä huomata että se on iloinen asia tässä että suomi kuuluu niihin harvoihin maihin jotka ovat hoitaneet taloutensa jotakuinkin hyvin kuuden parhaan maan joukkoon euroopassa parhaaseen a ryhmään

miten sitä voisi viedä eteenpäin

niin voi tehdä vain jos muut vaihtoehdot ovat vielä huonompia ja siinä tietysti tärkeä näkökulma on suomalaisen työllisyyden ja yrittäjyyden puolustaminen ja turvaaminen

sen sijaan kansalaisia kiinnostaa mikä on nyt näkymä sen suhteen millä aikataululla nuo valtiot ryhtyvät lainojansa maksamaan millä aikataululla ne laittavat talouttaan paremmalle tolalle

arvoisa puhemies

sdpssä on selvästikin käyty poliittisen tahallaan väärin ymmärtämisen kurssi

ymmärsin ed

kun te politiikkaa varmasti seurasitte viime kaudellakin niin muistatte kyllä sen että kyllä keskusta vahvasti puolusti sitä että myös maaseutualueille pitää saada rakentaa myös kehä kolmosen ulkopuolelle pitää saada rakentaa

totta kai on niin että jos kansa hyvin yksituumaisesti on jotakin mieltä ja päättäjät tekevät toisin niin kyllähän se varmaan vähän kriittistä keskustelua synnyttää

en sitä yhtään ihmettelekään

mutta nyt on kyse siitä voitaisiinko mahdollistaa nämä neuvoa antavat kansanäänestykset valtiollisten vaalien yhteydessä jolloin se olisi kustannustehokas tapa järjestää tämä menettely

haluaisin että sanoisitte arvoisa ministeri jotakin tästä asunnottomuuden poistamisesta koska sen pitäisi kuitenkin olla asuntopolitiikan aivan keskeinen tavoite

nyt näitä ei juurikaan järjestetä

yöt kylmenevät illat pimenevät ja tuhansia ihmisiä valitettavasti edelleen nukkuu öitään kuka missäkin

kotikunnassani tuusulassa itse asiassa järjestettiin parikymmentä vuotta sitten neuvoa antava kansanäänestys siitä pitäisikö tuusulantie hyrylästä järvenpäähän nelikaistaistaa ja silloin kuntalaiset olivat sitä mieltä että ei pitäisi ja tätä päätöstä on kunnioitettu

toivon että otatte tämän nyt todella sydämenasiaksenne

jos se menee läpi esitetyssä muodossaan niin se tulee nostamaan siirtomaksuja entisestään aika huomattavasti ja varsinkin maaseutumaisilla alueilla elikkä aika isossa osassa suomea

arvoisa puhemies

on tärkeätä että tuota lakiesitystä muutetaan talousvaliokunnassa ja tässä talossa vielä tässä lähiviikkojen aikana mutta ehkä siitä löytyy yhteisymmärrys

pidän tätä aika järkevänä aloitteena kaiken kaikkiaan ja olen vähän pahoillani että viime kaudella ei hallitus eikä valiokunta löytänyt itsestään riittävää puhtia tämän epäkohdan korjaamiseksi

keskusta haluaa estää tämän kotihoidon tuen leikkauksen sen takia tämä välikysymys on tehty

tässä oli tarkoitus vähän niin kuin kehua tätä puiston laajennusta mutta tässä salissa alkoi yllättäen luodit viuhua

vieläkään ei ole kuultu selvästi teidän sanovan että hallitus ei aio leikata kotihoidon tukea

olin itse kuulemassa ympäristövaliokunnassa näitä kymmeniä asiantuntijalausuntoja ja kyllä se mitä puheenjohtaja täällä sanoi mielestäni pitää paikkansa ja niin pitää valiokunnan enemmistönkin mielestä

siinä tapauksessa yli puolet suomen siirtoverkoista on jo ulkomaisessa omistuksessa ja pidän sitä myös huoltovarmuuden kannalta huonona asiana

jo salista poistunut edustaja orpo lämmitti minutkin nyt osallistumaan lyhyesti tähän keskusteluun vielä vaikka täällä on jo viisaita puheenvuoroja pidetty kuten tässä edustaja hautala vieressä esimerkiksi piti

sähkönkulutusarvio on ylimitoitettu halvan sähkön tuonti venäjältä ei tällä ratkaisulla lopu

on kuitenkin hyvä muistaa että tässä on hieno kansallispuisto josta tulee entistä hienompi tämän laajennuksen myötä ja todella haluaisin sitä painottaa minkä myös edustaja rajamäki otti tässä esille ja joku muukin keskustelussa että kansallispuistohankkeessa on tärkeää kuunnella paikallisten asukkaitten toiveita ja tarpeita

minusta semmoiset tavoitteet kuin osallisuuden ja kuntalaisten kuulemisen vahvistaminen ovat hyviä tavoitteita ja katsotaan nyt sitten miten näitä edustaja mäkelän aloitteen ajatuksia on mahdollisuus viedä eteenpäin

tässähän on viime aikoina esitetty aika paljon arvioita siitä että liuskekaasu ja ehkä liuskeöljy voivat muuttaa aika lailla maailman energiamarkkinoita lähitulevaisuudessa

itse olen eniten huolissani tällä hetkellä juuri kuntakentässä siitä kuunnellaanko kuntia ihan aidosti nyt tässä kuntarakenneuudistuksessa vai onko tämä tämmöinen kierros että ollaan vaan kuulevinaan kuntia

liuskekaasua ei varmastikaan voi laskea uusiutuvaksi mutta kun sitä tulee paljon markkinoille se voi vaikuttaa myöskin öljyn maailmanmarkkinahintaan maakaasun maailman markkinahintaan ja itse asiassa kaiken energian maailmanmarkkinahintaan

se toki vaatii vielä lisäselvityksiä mutta uskon että siinä olisi aika helposti mentävissä vielä askel eteenpäin

kun täällä edustaja orpo voimakkaasti puolusti tätä rakenneuudistusta niin jos kuntalaisia kuunnellaan niin tässä on juuri tullut kuntaliiton tuore kysely

on muuten melkoinen ratkaisu

kolovedellä on erityisiä mahdollisuuksia melontaretkeilyn ja päiväpatikoinnin kehittämisen suhteen

entistä enemmän tulee merkitystä sille että kuluttajilla on mahdollisuus tehdä valintoja ja tämä direktiivi sitä kaiketi edistää

sen sijaan pidän välttämättömänä panostuksia kotimaiseen uusiutuvaan työllistävään ja ympäristön kannalta kestävään energiantuotantoon

kyllä näitä eroja löytyy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

euro voi selvitä vain jos sen jäsenmaat noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä

teilläkin edustaja jokinen on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan

siellä aika paljon samoilee vastaan kaukaa japanista kiinasta saakka olevia turisteja tätä nykyä ja yhä enemmän koko ajan ja myös aluetaloudelle näillä puistoilla on merkitys

puhemies

toisin kuin edellinen lakiesitys niin tämä ei ollut sellainen että yhtynyt oppositio tässä asiassa olisi voinut tukea vaan tämä vaihtoehto täytyi tässä kohtaa rakentaa ajatellen ennen kaikkea näitä maaseudun pienyrityksiä pieniä sahoja mutta on tällä vähän laajempiakin vaikutuksia

sen takia toivon arvoisa puhemies että myös jatkossa voidaan sopusoinnussa alueen asukkaitten ja kuntien kanssa kehittää nykyisiä kansallispuistoja ehkä laajentaa myös sipoonkorpea tulevaisuudessa nuuksiota kehittää

toisekseen avataan jättipiikki elikkä eurooppalainen pankkituki pankeillehan nämä rahat päätyvät

mielelläni teen edustaja mäkelän kanssa yhteistyötä mutta hänkin tietää että kuulumme vähän eri alueeseen kuitenkin ja esimerkiksi yhtenäisiä tieyhteyksiä ei meidän kuntiemme välillä ole eikä luontevaa asiointia muutenkaan niin että siinä nähdään taas yksi esimerkki siitä miten helsingin kabineteissa on piirretty kuntamöhkäle joka ei ole luonteva eikä toimi

erityisesti täällä ruuhka suomessa on kovakin tarve näille puhtaille luontoalueille mutta nämä ovat kyllä koko suomen rikkaus

arvoisa puhemies

jos tämän arvoisa puhemies jotenkin kiteyttää niin voi sanoa että tämä esitys lisää byrokratiaa lisää kustannuksia lisää vaikeuksia pienyrittäjille ja lisää vaikeuksia kansalaisille tavallisille kansalaisille

jos haetaan tällaiseen arvostukseen tai ihmisoikeuksiin tai tasa arvokäsitykseen liittyvää verrokkia kansainväliseltä tasolta niin kyllä omasta mielestäni oikea verrokkiryhmä suomelle on pohjoismaat

ruotsi tanska norja islanti ovat tällaisen lainsäädännön jo toteuttaneet suomi ei

tämä esitys pitää hylätä

arvoisa puhemies

varmasti hallitus on lähtökohtaisesti toiminut juuri niin kuin tässä on esille tullut elikkä priorisoinut tätä juridisesti sitovaa sopimusta mutta tämä ei todellakaan ole yksin suomesta kiinni minkälainen sopimus on aikaansaatavissa

mutta suomi ei todellakaan ole ollut eun piirissä eikä laajemminkaan minkään näköinen jarrumies näissä ilmastoneuvotteluissa vaan päinvastoin suomi on hallituksen johdolla ollut aktiivinen tekijä ilmastopolitiikan edelläkävijä ja yksi tämän koko neuvotteluprosessin vetureista eun sisällä ja laajemminkin